hiihtoladut alkavat olla kuin junaradat toki lumenpuutetta on ollut osassa suomea siihen me emme pysty vaikuttamaan mutta monessa kylässä on jo valaistut ladut ja niin edelleen

mutta minusta tässä ei kannata lajien välillä kiistellä siitä mikä on paras ja mikä on huonompi

itse kuitenkin näen niin että kun elämme tämmöistä hektistä aikaa jossa on aina kiire niin kyllä tämä kotien ja vanhempien merkitys lasten liikunnan harrastuksen tukemisessa on ensiarvoisen tärkeä ja kaikkea ei koulujen syliin voida kaataa

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että suomi osallistuu aktiivisesti globaalien eurooppalaisten ja lähialueittensa turvallisuusrakenteitten vahvistamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön

nyt kun meillä on takana kohtuullinen menestys tuolla sotsissa ja on saatu hyviä esimerkkejä ja esikuvia myös suomalaiseen urheiluun niin tässä on selkeästi muistettava se että ilman elinkeinoelämän vahvaa tukea tätä menestystä ei tänä päivänä tule oikeastaan missään lajissa

tärkeä asia josta keskustellaan mutta täytyy muistaa kuitenkin se että monesti kun näitä asuntokauppoja käydään vaikka omakotitalosta on kysymys niin ei siellä yrittäjällä ole oikeastaan ollut mitään roolia siinä rakentamisessa

ne vastuut ovat hävinneet kun se yritys on hävinnyt pois

veromarkoilla ei saada kaikkea aikaan vaan elinkeinoelämän pitää olla vahvasti mukana tukemassa olipa kysymys sitten yksilölajeista tai joukkueurheilusta

laki on muuttunut merkittävästi siinä mikä on rakennusvalvonnan rooli tänä päivänä

keskusta painottaa rauhanvälitystä ihmisoikeuksia demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä maailman turvallisuusongelmien ratkaisemisessa

tässä haluan kyllä nostaa hattua elinkeinoelämälle

on tietysti myyjän ja ostajan välinen asia kenet he kuntotarkastajaksi siihen valitsevat ja ostaja voi aina vaatia sen kuntotarkastuksen

keskustan eduskuntaryhmä kannattaa pohjoismaista yhteistyötä aktiivista osallistumista euroopan unionin yhteiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja nykymuotoista rauhankumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä puolustusliitto naton kanssa

kuntotarkastajan pitää olla semmoinen että siihen on uskominen

se on selkeästi jo nyt nähtävissä

mutta täytyy muistaa että rakennuksilla on tietty elinkaari

kysynkin ministeriltä

järjestelmämme on myös erittäin kustannustehokas

järjestelmäämme on kehitettävä kiinteässä yhteistyössä koko yhteiskunnan elinkeinoelämän työmarkkinakentän sekä maanpuolustusjärjestöjen kanssa jotta voimme vahvistaa suomalaisten sitoutumista mielekkääksi koettuun laajentuvaan maanpuolustus ja kriisiosaamiskoulutukseen ja siten vähentää palveluksen keskeyttäneitten määrää

arvoisa herra puhemies

pienen kansakunnan voima turvallisuus ja puolustuspolitiikassa on mahdollisimman suuri yksimielisyys

aivan aluksi kannatan edustaja tiilikaisen epäluottamuslausetta puolustusministeri wallinille

herra puhemies

aivan ei avautunut minulle mikä tässä on tämä tavoite ollut kun täällä hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että maankäyttö ja rakennuslaista puuttuu nimenomaan säännös kunnan maapolitiikan harjoittamisesta

tosiasiahan on että kaavoja on monta eri astetta

ja nyt on selvinnyt se että päätösten taustalla ovatkin muut kuin maanpuolustukselliset syyt muut kuin maanpuolustukselliset syyt

siitä varmaan olemme kaikki samaa mieltä

suorastaan häikäilemätön puoluepolitikointi on paljastunut ja vasta kun suoraselkäinen puolustusvoimien komentaja kertoi totuuden oikeuskanslerille lähettämässään lausunnossa asia on lähtenyt vyörymään kovalla vauhdilla eteenpäin

rajaturvallisuutta ei mielestäni voida hoitaa uskottavasti mikäli resurssipula jatkuu valiokunnan mietinnössä kerrotulla ja kuvatulla tavalla

varmaan perustelut ovat hyvät olleet ja hyvä tarkoitus

täytyy kuitenkin muistaa että kunnan maapolitiikalla on aina semmoinen yleispiirre ollut että valittajia löytyy melkein jokaisesta kaavasta ja tämä kaavojen käsittely on se suurin pullonkaula tällä hetkellä

ongelmaksi ovat muodostuneet toimitilakustannukset ja ilman valtiovarainvaliokunnan määrärahalisäystä itä ja pohjois suomessa olisi jouduttu henkilöstösiirtoihin

tämä olisi varmasti ollut alueelle merkittävä takaisku

täällähän on tehty hallituksessa päätöksiä muun muassa pääkaupunkiseudun liikennehankkeitten rahoittamisesta sillä perusteella että saadaan käyntiin merkittäviä rakennushankkeita mutta se ei auta yhtään mitään kun kaavat eivät vielä ole valmiita eivätkä oikeastaan edistä yhtään sitä asuntorakentamista

olisin kuvitellut että puolustusministeriössä on sen verran osaavia alaisia että he olisivat ymmärtäneet sen eron mikä on varuskunnalla ja joukko osastolla kun näyttää olevan niin että ministerille tämä ero ei ole täysin selvinnyt

toinen ongelma josta on pakko kysyä on se että joensuun oikeus ja poliisitalo on menossa sulkuun ensi viikolla sisäilmaongelmien vuoksi

ei auta liikenneväylien rakentaminen jos ei asuntoja saada aikaisemmissa tappiota

onko ministeri tästä tietoinen ja joutuvatko nyt poliisivoimat ja oikeustalon henkilöstö telttamajoitukseen vai mitkä ovat ne ratkaisut

kielilaki lähtenee siitä että joukko osasto voi olla se taso jolla ruotsinkielistä varusmieskoulutusta annetaan ja tämän minä hyväksyn täysin

arvoisa puhemies

tässä kirjelmässä kuitenkin todetaan että puolustusministeri ohjasi pääesikunta ei ole sitä pyytänyt

mutta tämä on johtanut syksyn aikana siihen että kun tämä tuli varsin nopeasti käyttöön niin kaikki aliurakoitsijat eivät olleet valmiita tähän kaikki pääurakoitsijat eivät olleet valmiita siihen

olisi hyvä tietää missä määrin puolustusministeri muutti puolustusvoimien alkuperäistä esitystä ennen kuin hän esitteli sen utvassa

nythän verohallinto on antanut hieman joustokuukautta tähän että eivät heti lähde sakottamaan mutta kyllä tämä lisää merkittävässä määrin pääurakoitsijan työtä

jos siinä nyt jotain etua saadaan niin ok mutta kyllä tähän järjestelmään liittyy erittäin paljon byrokratiaa jonka karsimiseen varmaan me kaikki olemme valmiita

puolustusvoimain komentaja on todennut että hänellä ei ole esittelyoikeutta utvassa vaan se esittely tapahtuu puolustusministerin voimin tässä puolustusvoimia koskevassa asiassa

kysyn ministeriltä

olisi erittäin mielenkiintoista tietää muun muassa se oliko pohjois karjalan prikaati säilytettävien joukko osastojen joukossa ja mikä oli uudenmaan prikaatin tilanne alkuperäisessä puolustusvoimien esityksessä

minulle ei henkilökohtaisesti riitä se puolustusministerin lupaus että uudenmaan prikaatin asia käsitellään uudelleen utvassa koko puolustusvoimauudistus ja varuskuntaverkkoasia tulee kokonaisuudessaan ottaa käsittelyyn

olen kolmatta kautta puolustusvaliokunnassa ja kyllä minulla on erittäin iso kynnys luottaa myöskin tulevaisuudessa puolustusministeriin ja niihin ulostuloihin jos epäluottamuslausetta ei tule mitä hän tuo siellä esille

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

helmikuun kyselytunnilla ministeri totesi että hallitusohjelmaan on kielilain kirjaukset tehty

nyt en ihan tarkkaan kyllä saanut kiinni tuosta ministerin puheesta että missä määrin vielä täydennystä tähän on tulossa mutta kun hän totesi että voi evästääkin niin käytänpä nyt tilaisuutta hyväkseni

mutta hän ei silloin kertonut että hän on ratkaissut uudenmaan prikaatin kohtalon muista lähtökohdista

olen nimittäin seurannut tätä pääsuunnittelijan pätevyysvaatimusasiaa ja samalla myös työnjohtajien pätevyysvaatimusasiaa aika kauan ja tällä hetkellä ainakin se on menossa erittäin huonoon suuntaan

käsittelyssä oleva kuntajakolain muutosesitys jakaa mielipiteitä ei pelkästään oppositio vs

me kaikki tiedämme sen että ministeriössä on varmaan erittäin kova kädenvääntö eri ammattiryhmien välillä ja ne luonnokset joita on ollut jaossa ovat olleet hyvin pitkälti safa arkkitehtien tavoitteitten mukaisia ja tässä kaikki muut koulukunnat on tavallaan sivuutettu

täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on viitattu siihen että kuntakoko ratkaisisi että se on kunnan vahvuus ja palvelut pystyttäisiin turvaamaan

ministeriötä on lähestynyt hyvin laaja asiantuntijajoukko jossa on ollut ria ril rt ja rakennusmestarien keskusliitto

he ovat olleet erittäin huolestuneita suunnittelijoitten kelpoisuusvaatimusten rajaamisesta siten että jatkossa vain rakennussuunnittelijan pätevyysvaatimukset on kirjattu niin että ylempi korkeakoulututkinto riittää tähän ja se on kyllä aika huono tilanne

kyllä varmaan esimerkkejä löytyy jokaisesta maakunnasta siitä että pienikin kunta voi olla tehokas palvelut pelaavat erittäin hyvin ja talous on kunnossa

minä uskon että välttämättä kaikki mestarit ja insinöörit eivät ole syyllisiä että tasakattoisia ja räystäättömiä rakennuksia on suomessa rakennettu

se on hyvin pitkälti kiinni siitä miten on pystytty vuosien saatossa pitämään talous kurissa ja minkälaista yhteistyötä kunnissa tehdään

se on kuitenkin aika pitkälti kiinni siitä että löydetään päättävissä elimissä semmoinen yhteishengen tekemisen meininki ja siitä varmasti päästään eteenpäin

kyllä rohkenen väittää että myös arkkitehdit niitä ovat suunnitelleet ja nehän ovat olleet tietynlaisten virtausten mukanaan tuomia juttuja että näin on tehty ja nyt näitä ongelmia sitten korjataan

nythän monesti on niin että maakuntakeskukset haalivat ympärillä olevia kuntia itselleen ja monesti vaan sitten käy niin että niitä reuna alueilla olevia heikompia kuntia ei huoli kukaan

herra puhemies

olisi ollut erittäin hyvä että olisi järki tullut käteen ja olisi lähdetty liikkeelle siitä että semmoista vahvaa kokemusta ja omaa osaamista olisi myös arvostettu näissä ratkaisuissa

tässä nyt henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt saataisiin samalle viivalle ja kun kaikki tiedämme sen että pienyrittäjillä henkilöyhtiöillä metsätalouden harjoittajilla ei ole resursseja verosuunnitteluun eikä muuhun ja kun tätä kautta työpaikkoja luodaan suomeen juuri tämänkaltaisissa yrityksissä niin tämä olisi oikeudenmukainen ratkaisu ja sikäli erittäin kannatettava

herra puhemies

varmaan kaikki olemme samaa mieltä että metsäteollisuuden toiminta pitää turvata mutta hallituksen perustelut että puu loppuu suomesta ja markkinat eivät toimi ovat kyllä aika ontuvia

ne jäävät täysin heitteille jos lähdetään siitä että pienissä maakunnissa maakuntakeskusten ympärillä olevat kunnat kelpaavat muut eivät käytännössä kelpaakaan siihen yhteistyöhön liitoshommaan

nythän on nimittäin niin että jos tämä menee tällaisenaan läpi niin vanhat teknikkotutkinnon suorittaneet rakennusmestarit eivät jatkossa voisi olla enää vastaavina työnjohtajina

minusta on aivan käsittämätöntä se metsäteollisuuden kokoaikainen hokeminen että puu suomesta loppuu kaikki tiedämme sen että kasvu on kaksinkertainen mitä hakataan jopa ehkä enempi jos yksityismetsät pelkästään huomioidaan ja myös se että markkinat eivät toimisi

tämä on merkittävän iso ongelma ja se on johtamassa kotimaakunnassanikin siihen että maakuntakeskus on kuntayhtymissä määräävässä asemassa

markkinathan toimivat tällä hetkellä niin kuin metsäteollisuus haluaa

käytännössä puun ostajia on aika vähän ennen kaikkea ensiharvennusleimikkojen osalta joista on täälläkin puhuttu että ensiharvennusleimikkoja pitäisi saada hakkuuseen mutta ostajia ei juurikaan ole

kun työmaalle tulee uusi henkilö töihin totta kai hänet haastatellaan ja kerrotaan kaikki nämä työsuojelu ja muut asiat ja hänellä pitää se verotunniste olla heti vaikka olisi aliurakoitsija

kuitupuun hinta on ollut parikymmentä vuotta samalla tasolla ja kun ministeri totesi aika härskisti minusta sen että metsänomistajat koko ajan vaativat erittäin kovaa hintaa puusta niin ei tämä voi pitää paikkaansa jos sama dimensio on ollut samanhintainen jo neljännesvuosisadan

mutta erityisen kiitoksen annan ministerille siitä että hallitus on kirjoittanut tänne niin että kunnanvaltuustot ja kuntalaiset ovat tässä ratkaisevassa asemassa

hänellä on ollut suunnittelutoimisto ja jos nyt tämä laki menee läpi jossa vain korkeakoulututkinto hyväksytään niin osa näistä lvi suunnittelutoimiston työntekijöistä jää tyhjän päälle

sen pitää olla aina minusta tämmöisen kunnallisen demokratian ja päätöksenteon lähtökohta että ne kuntalaiset ja kuntalaisten valitsemat valtuustot kuitenkin ratkaisevat sen asian lähdetäänkö kuntaliitoksiin vai ei

he eivät voi harjoittaa ammattiaan jos heillä ei siinä toimistossa ole korkeakoulututkinnon suorittanutta työntekijää eli erittäin huono on tämä tilanne

se on iso kysymys

kun tässä on sanottu että tavoitteena olisi elinvoimainen alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne niin nämähän ovat hyviä aivan erityisen hyviä sanoja ja nostalgisiakin mutta se ylivoimaisuus ei valitettavasti aina aina on vähän vaikea käsittää mitä se elinvoimaisuus loppujen lopuksi on mutta varmaan hyviä perusteita

otan yhden esimerkin

kunnan osan siirtämisen osalta tässä on nyt tämä asia linjattu niin että se on hyvin kannatettavaa ja varmaan tätä on pohdittu aivan oikein

en tiedä miten on asianlaita tässä kun täällä todetaan näin että kiinteistötoimituksissa toimitusmiehet voivat tehdä päätöksiä muuttamalla hallinnollista kuntarajaa laissa säädetyissä merkitykseltään vähäisissä tapauksissa

onko se kuitenkin niin että vähäisissä tapauksissa näitä kuntarajoja voidaan sitten oikeasti siirtää vai tulkitsenko minä tämän asian väärin

toki aina pitää laatua korostaa ja sitä osaamista mutta pelkästään mistään oppilaitoksesta minkään tason ammatillisesta oppilaitoksesta ei koskaan tule valmista

kyllä se työ opettaa ja minä toivoisin että tätä kokemusta myös arvostetaan silloin kun tämä maankäyttö ja rakennuslaki pannaan lopulliseen muotoon

on nimittäin niin että atk järjestelmät kaikki pitää yhdentää ennen kuin päästään yhteiseen toimintamalliin ja se on vienyt enempi rahaa kuin tuonut

se on tosiasia ja sitä taustaa vasten kuntien välistä yhteistyötä pitäisi kehittää enempi ja hakea malleja joissa esimerkiksi tekninen toimi voisi olla kahden tai kolmen kunnan alueella jolloin olisi yksi tekninen johtaja

en halua millään tavalla nostaa esille sitä että media nyt on arvioinut tämän hallituksen ehkä historian huonoimmaksi enkä sitäkään halua nostaa esille että neljän vuoden aikana nyt yksi laki on tullut hallitukselta joka byrokratiaa vähentää ja lupamenettelyä nopeuttaa

sinänsähän asia on ihan hyvä ja se että harkintavaltaa käytetään

minusta täällä on maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa erittäin hyvin nostettu esille se keskeinen asia tällä hetkellä että näitä lupamenettelyjä pitäisi saada nopeammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi

mutta erittäin hyvä esitys ja pakkoliitoksia en kannata

minusta tästä voidaan ihan hyvin mennä eteenpäin ja hallitus on tehnyt hyvän esityksen